vanki on ihminen

yk on erityisesti käyttänyt sitä paljon hyväksi ja myöskin euroopan unioni nojautuu pääsääntöisesti nimenomaan odihrn työhön silloin kun tehdään nimenomaisesti pitkäaikaista vaalitarkkailua

jokisen puheenvuoroa kun hän pohdiskeli sitä että tällä valvontarangaistuksella mahdollistettaisiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun ihmisen toimintakyky hän pystyisi käymään vaikkapa jääkiekko ottelua katsomassa tai kuntosalilla ja hänen sosiaaliset valmiutensa säilyisivät

sen takia haluaisin kysyä ministerin kantaa siihen onko tämmöinen järjestelmä järkevä ottaa suomessa käyttöön jota ei muualla maailmassa edes muualla etyj alueella voida käyttää

suomalaiset ovat myöskin vetäneet näitä vaalitarkkailuoperaatioita ja itselläni on vielä ollut kunnia nyt jo parin vuoden ajan itse asiassa kolmen vuoden ajan toimia näiden puheenjohtajavaltioiden erityislähettiläänä vaalitarkkailuun liittyvissä kysymyksissä jolloin joudumme sitten seuraamaan miten vaalitarkkailu ja neuvonpidot todellisuudessa tapahtuvat

eikö nimenomaan niin pitäisi ollakin että myöskin vangilla säilyy sosiaaliset verkostot ja inhimillinen toimintakyky

se on itse asiassa tärkeätä että me voimme vaihtaa verotustietoja näiden alueiden kanssa mutta tosiasiassa tässä taustalla on tämän kansainvälisen finanssikriisin seurannaisena iskenyt halu lähteä valvomaan näitä veroparatiiseja joista on nyt juuri nimenomaan kysymys tarkemmin

he eivät löydä asuntoja heillä ei ole verkostoa mihin sijoittua yhteiskunnassa ja hyvin helposti sitten rikolliskierre jatkuu

tässä suhteessa kaikki sellaiset keinot joilla me voimme rangaista luonnollisesti ihmisiä jotka ovat syyllistyneet rikoksiin täytyy käyttää myöskin ehdottomia vankeusrangaistuksia mutta myöskin pyritään siihen että teemme sen mahdollisimman järkevästi ja inhimillisesti oikein ja tämä on tietysti yksi metodi tähän suuntaan liikkua mitä hallitus nyt tässä esittää

valko venäjä moldova keski aasia kaukasus ja niin edelleen

tältä mustalta listalta pääsee pois kun riittävä määrä verotietojen vaihdantasopimuksia näillä pienillä saarivaltioilla on muiden kansainvälisen yhteisön toimijoiden kanssa

kaikkein luontevintahan on tietysti veroparatiisien tehdä verotietojen vaihdantasopimuksia toisten veroparatiisien kanssa tai pienten valtioiden kanssa jotka ovat lähes veroparatiiseja niin kuin suomen tasavalta

kaksi viikkoa sitten vierailin kirgisiassa jossa on kuten tiedätte tapahtunut vallankumous huhtikuussa ja nyt olemme pitkälle olleet pohtimassa sitä mahdollisuutta että meidän täytyisi pyrkiä sitä haurasta puoluerakennetta jollain tavalla tukemaan kirgisiassa

minä haluaisin nyt kyllä tiedustella ministeriltä mitä tämä yksityinen palvelun tuottaja joka syrjäyttää siis vanginvartijan syrjäyttää viranomaistahon valvonnassa voisi tarkoittaa

me useat parlamentaarikot hyvin tunnemme roza otunbajevan tämän nykyisen valtionhoitajan virkaa tekevän presidentin ja hänen kanssaan on käyty nyt jo pidempäänkin keskustelua siitä kuinka voitaisiin nyt sitten parlamentaarisen yleiskokouksen resurssien voimavaroja käyttää hyväksi niin että voitaisiin parlamentaarista demokratiaa vahvistaa kirgisiassa siis poikkeuksena kaikkiin keski aasian maihin vahvistaa parlamentaarista demokratiaa eikä presidenttivaltaista järjestelmää

me paljon puhumme korruptiosta etelässä ja idässä

tuntuu siltä uusliberalistiselta politiikalta ulkoistamis yksityistämis kilpailuttamis kaupallistamispolitiikalta jota tämä porvarihallitus kaikilla tasoilla on harjoittanut sekä kuntatasolla että myöskin valtakunnan tasolla ja tässä suhteessa olen todella huolissani siitä me sosialidemokraatit kaikki olemme huolissamme siitä mitä tämä yksityinen palvelun tuottaja tällaisessa valvontajärjestelmässä voisi tarkoittaa

se mikä on tässä yllättävää mikä näkyy niin kovin monissa arvioissa tästä hallituksen esityksestä on se että tämä on niin kovin kiireellä tehty ja selkeästi myöskin puutteellisesti valmisteltu

se on tapa kiertää verotusta ja tavalla tai toisella suoriutua siten että ei kanneta sitä yhteistä vastuuta mitä voitaisiin edellyttää

onko se tavallaan sen takia niin nopeasti aikaansaatu tämä uusi hallituksen esitys että on tarve ikään kuin vahvistaa sitä tehtyä yliopistolakia ja siihen nivoutuu tämä paine

toinen kysymys liittyy siihen että täällä viitattiin ja pohdittiin niitä ihmisryhmiä jotka valvontarangaistuksen piiriin voisivat tulla

olemme hyvin tietoisia että muun muassa kazakstan venäjä ja eräät muut maat ovat suhtautuneet hyvin kriittisesti siihen perustuslakiehdotukseen joka lähtisi siitä että presidenttikaudet olisivat määrättyjä ja nimenomaan presidentiltä vietäisiin valtaa pois ja korostettaisiin parlamentin osuutta vallan käyttäjänä pääministerin roolia ja viime kädessä tietysti puoluerakenteita jotka ovat äärimmäisen kehittymättömiä äärimmäisen kehittymättömiä

ainakin täällä vastuulliset vasemmalla toimineet ovat myöskin puhuneet siitä että kreikkaa tässä tilanteessa piti tukea ja me tunnistamme sen tarpeen

viitattiin rattijuoppoihin

haluaisin ministeriltä kysyä olisiko tämän valvontarangaistuksen piiriin otettavissa myöskin sitten tämä uskomattomin kukkanen joka suomalaisessa yhteiskunnassa vielä toimii kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kantaa vastaan että meillä on muuten mielipidevankeja suomessa

sieltä käsin sitten aletaan operoida vaikkapa helsingin pörssissä ja yllätys yllätys täällä on tämä meidän oma veroparatiisikäytäntömme salaisine käytäntöineen hallintarekisterinä tuolla helsingin pörssissä

minulla on siinä myöskin vetovastuu että yrittäisimme tukea tätä kirgisian puoluerakennetta ja sitä kautta tätä uutta haurasta hallitusta joka siellä on nyt kuitenkin syntynyt ja on toiveissa että kirgisiasta tulisi nyt jonkinlainen mallioppilas tuohon keski aasian perheeseen mikä liittyy pluralistisen demokratian toteuttamiseen

tämän asian kyllä tiedän hyvin mikä koski rahamarkkinaveroa ja suuren valiokunnan roolia

meillä on tiettyjä ryhmiä joille on mahdollistettu aseista kieltäytyminen absoluuttisessakin muodossa jehovan todistajat muun muassa ja ahvenanmaalla asuvat mutta meillä on mielipideihmisiä jotka ovat voimakkaan selkeän mielipiteen omaavia joille tulee ehdoton vankeusrangaistus

pitkin pitkin pitkin hampain valtiovarainministerimme otti tämän vastaan kun suuren valiokunnan puheenjohtaja toi sen kannan vahvasti esille mitä on tuotu tässä asiassa

arvoisa puhemieskään ei tiedä kuten tämä puhuva kansanedustajakaan ei tiedä sitä kuka todellisuudessa omistaa kuka käy kauppaa helsingin pörssissä kuka kerää myyntivoitot ja mihin verot maksetaan

aikaisemmin suomi on tässä asiassa torpedoinut kysymykset euroopan unionissa ecofinissa toimittaessa ja sen jälkeen sen jälkeen ei ole suomen valtiovarainministeri avannut suutansa sanonut sanaakaan tästä rahamarkkinaverosta kun on puhuttu ecofinissa että siinä mielessä toimittaja ja kansanedustaja ukkola voisi olla tarkempi muotoilussaan täällä täysistuntosalissa

kornein tilanne on tietysti naisilla jotka ovat menneet vapaaehtoiseen asepalveluun ja kuukauden jälkeen kieltäytyvät siviilipalveluksesta joka siitä seuraa

näissä asioissa arvoisa puhemies meillä etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen vaikuttajilla joista monetkin ovat tässä salissa nyt juuri puheenvuoroja käyttäneet on oma roolimme ja on arvokasta että myöskin eduskunnan tasolla näistä asioista voidaan tällä tasolla keskustella

tällä tavalla toimii tämä suomalainen veroparatiisi meillä toimitaan anonyymisti salaisella tavalla

heidät pannaan vankilaan

siihen on omat perusteensa niin kun aina on hyvät perusteet olemassa minkä takia nimenomaan liikesalaisuuden täytyy olla niin jukran tarkka silloin kun puhumme finanssisiirroista minkä takia meillä on sveitsinkin kaltaisessa niin sanotussa sivistysvaltiossa salaisia pankkitilejä yhä

tämä on hyvin erikoinen tilanne ja silloin tietysti kysymys tulee että olisiko mahdollista käyttää tällaista valvontarangaistusjärjestelmää nyt ainakin näiden totaalikieltäytyjien osalta

arvoisa puhemies

lissabonin sopimuksessa kuten täällä on jo tuotu esille on todellakin solidaarisuuslauseke turvatakuulauseke ja myöskin puolustusyhteistyöhön liittyvää muuta sisältöä joka selkeästi on sotilasliitolle tyypillistä rakennetta

vaikka unionin säästödirektiivistä on puhuttu puhemieskin on moneen kertaan siitä puhunut ja se on ensimmäinen askel siihen suuntaan että hiukan avataan tilejä ja vertaillaan se kuitenkin koskee vain yksityisiä kansalaisia eikä yrityksiä

mutta mehän kaikki tiedämme että euroopan unioni on laaja turvallisuusyhteisö jossa on nimenomaan koheesioturvallisuus ytimenä taloudellista integraatiota poliittista yhteistyötä aivan toisessa mittakaavassa kuin sotilasliitolla joka rajautuu näihin turvatakuuartikloihin

minkä takia suomessa on lainsäädäntö ano nymiteetin osalta edelleenkin sen kaltainen että pankkisektorilla rahoitussektorilla vertailutietojen vaihdettavuutta ei tehdä niin kuin ruotsissa jossa se on avointa jolloin näkee verottajakin kun pankit siirtävät rahaa toisesta rahoituslaitoksesta toiseen

tässä tapauksessa en ole ehdottamassa valvontarangaistusta raiskaustuomituille vaan päinvastoin ministerin vastausta siihen kysymykseen minkälaista lakialoitetta me seuraavassa vaiheessa häneltä voimme odottaa jotta näille selkeästi seksuaaliseen rikollisuuteen syyllistyneille ihmisille tulisi entistä selkeämmät ja tiukemmat rangaistukset

haluaisin myöskin jatkaa siihen kysymykseen että kun me puhumme sotilaallisesta liittoutumisesta suomessa ainakin kokoomus on tätä tuonut esille onko siihen todellisuudessa tarvetta koska ainoa turvatakuulausekkeiden kautta oleva ero suhteessa unionin artiklatasoiseen sidonnaisuuteen on se kapasiteettiero

anguilla on nyt kiinnostunut ja sen takia meillä on keskustelun alla se että he haluavat tehdä suomen kanssa tässä suhteessa nyt sitten sopimuksen että päästäisiin ikään kuin pois siitä asetelmasta missä veroparatiisi toimii ilman että varsinaisiin rakenteisiin puututaan

haluaisin vain kysyä

tämä on koko järjestelmän syöpäkasvain tämän tapainen piilottelu suurten rahojen liikkuminen kansainvälisessä taloudessa ohitse kaiken valvonnan salaisesti ja piilossa

sen ytimessä on se pystymmekö luomaan sellaisia rakenneuudistuksia kansainväliseen talousjärjestelmään että vastaavat tilanteet eivät enää toistuisi

sasi on oikeassa siinä että näissä vaalitarkkailutilanteissa vaikka usein tullaan yhtenäisellä julkilausumalla ulos on vaikeita ristiriitoja taustalla ja tätähän neuvonpitoa tässä käydään jatkuvasti miten nämä voidaan sovitella luontevalla tavalla kunnioittaen kunkin järjestön itsenäisyyttä

silloin tullaan pankkien vakavaraisuussääntöihin ja silloin tullaan tähän anonymiteettiin joka merkillisellä tavalla merkillisellä tavalla edelleenkin pitää piilossa niin valtavan osan finanssisiirtoja kansainvälisessä taloudessa ja silloin me tulemme näihin veroparatiiseihin joista tosiasiassa pitää päästä eroon

tämä special coordinator joka yleensä koordinoi koko tämän vaalitarkkailuprosessin nimitetään nimenomaan etyjin puheenjohtajamaan kautta

viime kädessä arvoisa puhemies tietenkin jos halutaan vakavasti pohtia finanssijärjestelmän stabilisointia myöskin valvonnan suhteen meidän täytyy päästä siihen luonnolliseen tilanteeseen siihen luonnolliseen tilanteeseen että kun kaikkia muita hyödykkeitä liikevaihtoveronomaisesti verotetaan niin myöskin sen keskeisimmän hyödykkeen kauppaan jota käydään valtavasti jossa verottajaa ei näy ei kuulu kun kauppaa käydään eli rahan kauppaan täytyy saada joku verotuskäytäntö väliin joka luo sinne valvontaa luo resursseja ohjaa pääomia tehokkaisiin investointitoimintoihin eikä tähän spekulatiiviseen toimintaan jossa tämä finanssijärjestelmä tällä hetkellä on mukana

arvoisa puhemies

vantaa vastasi tässä kohdassa myöskin kyllä ei niinkään kuntajakolain mukaiselle kuntaliitokselle vaan kyllä seutuhallinnolle ja metropolialueen kehittämiselle yhteistyössä

arvoisa puhemies

tämä keskustelu kansalaisuudesta tietysti tulee nyt suhteellistaa siihen muutokseen mitä maailmassa on tapahtunut

rajat madaltuvat ihmiset liikkuvat sujuvammin alueelta toiselle kuin koskaan aikaisemmin historiassa ja tietysti myöskin kansalaisuuden kannalta olennainen tekijä joka on tavallaan vähentänyt kansalaisuuden merkitystä on kaksoiskansalaisuus käsitteen olemassaolo

mutta kun me näemme että tämä vapaaehtoinen yhteistyö seudullisen yhteistyön kehittämiseksi ei tahdo edetä niin kysyisin ministeriltä sitä oletteko te valmis siihen että jatkossa siitä hallitusneuvotteluissa sovitaan tehtäisiin lex helsingin seutu lainsäädännöllinen päätös

se merkitsee jotakin meille kaikille tässä salissa että me olemme suomalaisia ja meillä on yhteinen kulttuuri yhteiset päätöstenjärjestelmätkin yhteinen elintila ja sitten kielikin johon tässä on viitattu

silti minusta on huolestuttavaa se jos kansalaisuuslaki on ensisijaisesti ikään kuin siitä näkökulmasta säädetty että se on este ihmiselle saada kansalaisuutta eikä niinkään niinpäin että pyritään tukemaan sitä että ihminen löytää asuinsijan jossakin paikassa tätä luomakuntaa maapalloa ja tulee osaksi sitä yhteiskuntaa

teidän argumenttinne kulkee siis sillä tavalla että afganistanissa tämä rauhanturvatehtävä kansainvälinen kriisinhallintatehtävä on muuttunut sodan kaltaiseksi monelta osin

tämä olisi perusteena sille että sitä jouduttaisiin suomalaisten osallistumisen osalta arvioimaan toisin kuin tsadin operaatiota joka ei ole saman kaltaisessa tilanteessa

kuka määrittää sen että ihmisellä ei ole oikeutta etsiä asuinsijaansa sieltä minkä hän katsoo parhaimmaksi eikä niinpäin kun täällä käydään keskustelua kenet me hyväksymme suomalaiseksi

ja b

on tärkeätä että täällä asuvat ihmiset pystyvät kommunikoimaan keskenään suomen kieli on tärkeä mutta ymmärtäkäämme kuitenkin se lähestymistapa että me olemme ihmisiä riippumatta näistä rajoista joita tällä hetkellä kansallisvaltiokeskeisessä maailmanjärjestelmässä vielä on

onko suomalainen vastuunotto kansainvälisessä kriisinhallinnassa rauhanturvan toiminnassa sen kaltaista että jos paikka tulee oikein vaikeaksi ja hankalaksi niin silloin me väistämme

ja vielä vastaisku ivo oudonlaiselta

puhemies

rauhanturvatoiminnan luokittelusta

on eri asia puhua siitä että on olemassa ykn mandaatti jollekin rauhanturvaoperaatiolle ja puhua siitä mikä on se toimeenpaneva organisaatio

arvoisa puhemies

hautalan kysymykseen

laukkanen kysyi sosialidemokraattien kantaa ja edellisellä kerralla tätä samaa kysymystä käsiteltiin silloin kun afganistanista päätettiin täällä ja jouduin silloin käyttämään muotoilua kriittinen kyllä

pitääkö paikkansa että poliisi olisi ensi viikolla lahden asemessuilla myymässä takavarikoituja käsiaseita

kansainvälisen oikeuden mukaan yhdistyneillä kansakunnilla on perusvastuu kansallisesta rauhasta ja turvallisuudesta ja kaikkiin operaatioihin kriisinhallintaoperaatioihin ja rauhanturvaoperaatioihin tämän peruskirjan allekirjoittaneet jäsenvaltiot edellyttävät ykn mandaattia muuten ne ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia sotilastoimia

näin kai se menee

kyllä minusta on edelleenkin järkevää se että me voimme osoittaa sen jos suomalaisia rauhanturvaajia on onko niitä ykn operaatioissa onko eun operaatioissa ovatko ne mahdollisesti naton alaisissa operaatioissa afrikan unionin alaisissa operaatioissa

ukkolan puheenvuorossa oli särmää

te edellytitte olitte sitä mieltä että tästä selonteosta ei kannattaisi edes keskustelua käydä koska siinä on haettu konsensusta ja sieltä puuttuvat niin sanotusti ristiriidat ja tässä mielessä potku

ukkolakin joutuu tunnustamaan että pienelle valtiolle on eduksi että keskeiset poliittiset toimijat tässä tapauksessa ulkoasiainvaliokunta joka arvioi hallituksen toimintakertomusta ulkopolitiikasta löytävät sen yhteisen linjan ja siinä on itse asiassa riittävästi särmää että me voimme täällä arvioida mikä sen yhteislinjan pohja on ja perustat on ja siellä olevat nyanssit

arvoisa puhemies

sirnön kysymys on erittäin relevantti ja tärkeä

meillä tällaista ei ole

ehkä teidän puheenvuoronne yksi havainto oli myöskin se että te totesitte että on ihan se ja sama onko suomi ykn turvallisuusneuvostossa vai ei

ehkä senkin voi laittaa omaan arvoonsa siltä osin että kyllä me kaikki jotka seuraamme kansainvälistä politiikkaa annamme yklle merkittävän roolin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kehityksen edistämisessä tunnistamme mikä merkitys turvallisuusneuvoston jäsenyydellä on suomelle ja sen toiminnoille

me täällä huokailemme näitä miljoonia

tätä eurooppalaiset sosialidemokraatit ajavat ympäri euroopan tällä hetkellä hyvin vahvasti ja myöskin täällä me pyrimme sitä edesauttamaan ja toivoisin että hallitus myöskin heräisi tässä kysymyksessä vakavalla aloitteella aivan niin kuin ed

maassa maan tavalla kuuluu nykyisin tämä muotoilu kun pohditaan maahanmuuttajien tulemista suomeen ja sehän ei pidä sisällään ainoastaan sitä että suomessa toimitaan suomen lakien mukaan suomessa toimitaan suomalaisen työlainsäädännön pohjalta ei ole kaksia työmarkkinoita

tulin vastaamaan ed

se pitää myöskin sisällään sen että täällä mielellään osataan myöskin tätä kieltä mitä täällä käytetään eli suomen kieltä tai ruotsin kieltä kuten tässä on tullut esille

naton parlamentaarinen yleiskokous euroopan parlamentti euroopan neuvosto etyj ja sen eri tahot odihr ja parlamentaarinen yleiskokous tehdessään yhteistyötä vaalitarkkailutilanteessa eivät varmastikaan luovu itsenäisyydestään vaalitarkkailulausuntoa tehdessään

kyse on siis siitä että ihminen pystyy luontevasti sosiaalistumaan tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja myöskin on sitten työelämässä mahdollisesti mukana

siinä täytyy olla suhteellisuudentajua

laakso on oikeassa että huolimattomia lausuntoja on saattanut tulla lipsahtaa joiltakin vaalitarkkailutyöhön osallistuvilta jopa vetovastuussa olevilta mutta se ei saa merkitä sitä että kun tällaisia lipsahduksia politiikassa sattuu niin kuin tiedämme etteikö tämä yhteistyö itse järjestöjen kesken olisi toimivaa ja järkevää